hän sanoi puheessaan jotakin tähän tyyliin että suomella ei ole varaa hajottaa opetusta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä

rahoitus on kuitenkin oleellinen osa ja luotettavuushaasteet sisältyvät tietenkin rahoitukseen kun sitä uuteen järjestelmään muokataan

mutta minä haluaisin nyt ministerille heittää kysymyksen kun näyttää että ministeriössä on kova valmistelu ja uudistusvauhti päällä kaikissa asioissa niin onko ministeriössä ajateltuun yliopistoon ja ammattikorkeakoulun osalta sitä

laatuhaasteet sisältyvät myös tähän kokonaisuuteen niin ikään opiskelijoiden oikeusturva ja myös aluekehityshaasteet

kun suomessa edelleen on tällaisia niin sanottuja pussinperiä nimenomaan liittyen ammattikorkeakouluun onko ministeriössä ajateltu yliopiston ja ammattikorkeakoulun osalta sitä että jossain vaiheessa kun duaalimalli menee omia latujaan yliopisto ja ammattikorkeakoulupuolella siellä loppupäässä voitaisiin sitten tehdä tutkintoja jotka olisivat niin sanotusti yhteisiä elikkä duaalimalli tavallaan yhdistyisi täällä loppupäässä

nyt herää kysymys siitä kuinka paljon ja mitä vaikutuksia näillä kaikilla leikkauksilla on alueilla missä ammattikorkeakoulut toimivat miten ne vaikuttavat henkilöstöön ja miten ne vaikuttavat koko koulutusjärjestelmäketjuun joka alueilla toimii

yhtä kaikki meille on ilmoitettu että tällaisia leikkauksia muun muassa henkilöstön osalta tai yhteistyöneuvotteluja irtisanomisia ei ole tapahtunut mutta tosiasiat kertovat toista

arvoisa puhemies

tämä esitys tästä ammattikorkeakoululaista sisältää piirteitä jotka keskittävät koulutusta ja asettavat korkeakoulut epätietoisuuden tilaan ja eriarvoiseen asemaan keskenään

arvoisa herra puhemies

tulee kyllä nyt hiukan hämmentynyt olo kun kuuntelee näitä perusteluja kuuntelee työsuojeluviranomaisen vastuita ja velvollisuuksia tätä asiakokonaisuutta ja etenkin kun viitataan vielä korruptioon

ministeriöllä on tämän lain jälkeen laajat valtuudet viedä asetusten muodossa uudistukseen liityviä esityksiä tavoitteita läpi ilman että eduskunta saa sanoa niihin yhtäkään sanaa

haluaisin nyt kyllä esittää kysymyksen vähän hallituspuolueitten edustajien suuntaan ja yleensä valiokuntakäsittelyssä ilmenneistä epäkohdista että minkä vuoksi tämmöinen ristiriita nyt on ilmentynyt kansanedustajien välillä kun puhutaan erityisesti turvallisuudesta

uudistushan tehdään kaksivaiheisena ja huoleni liittyykin siihen että lainsäädännön ja rahoituksen rytmi ovat erilaiset joten kysymys kuuluu että mahtaakohan sitä rahaa siinä toisessa vaiheessa löytyä riittävästi tämän lainsäädännön toteuttamiseen

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kun joku korkeakoulu saa luvan toimia kahden vuoden määräajalla te osaatte kuvitella millä tavalla teidän omat lapsenne tai lapsenlapsenne suhtautuvat tällaiseen koulutusväylään

huomisen itsenäisyyspäivän jälkeisenä lauantaina monet syksyn ylioppilaat painavat lakit päähänsä ja onnea heille tästä uurastuksesta

nyt kuitenkin on tilanne sellainen että monet näistä ylioppilaista ovat lukioittensa viimeisiä

he todennäköisesti ilmoittavat että mitä jos tuo oppilaitos sulkee ovensa kahden vuoden päästä mitä minulle tapahtuu sitten

hallitus on antanut oman rakennepakettinsa johon sisältyy rajuja leikkauksia lukioverkkoon ammatillisten oppilaitosten verkkoon ja koko koulutussektoriin

on kysymys siis opiskelijan oikeusturvasta siitä että hän tietää opinnot aloittaessaan missä hän aloittaa ja missä hän ne opintonsa lopettaa

nyt haluaisin kysyä ministeri kiurulta mitä hän ajattelee minkälaisia vaikutuksia tällä rajulla verkkojen karsimisella on

nuorethan joutuvat hakeutumaan kasvukeskuksiin taistelemaan siellä jo taistelua käyvien asuntojen tavoittelijoiden kanssa ja lisäksi elämisen kustannukset siellä varmasti tulevat kalliimmiksi

zyskowiczille sanoisin että ilman kumppania on huono kokoomuslaisen ministerinkään tehdä päätöksiä elikkä oletamme että koululaitoksemme suomessa on kaikkien puolueiden yhteinen koitos tavoite saada mahdollisimman hyvään tilaan

alueella tunnetaan paremmin paikalliset tarpeet kuin ministeriössä

nyt arvoisa ministeri

sitten sanoisin tähän kokonaisuuteen vielä että merkitystä ei ole todella sillä mikä se määrä on vaan merkitystä on sillä että luomme koulujärjestelmän sellaiseksi että meillä on erityistä tukea tarvitseville oppilaille omat hyvät olosuhteensa ja sitten sille määrä massaopetukselle on omat hyvät olosuhteensa vastauspuheenvuoro edusta ja kuusi niin

arvoisa herra puhemies

täällä on oikeutetusti viitattu monissa puheenvuoroissa resursseihin jotka suoraan liittyvät asiakkaan oikeusturvaan ja niihin meidän on myös tässä talossa syytä kiinnittää huomiota olemmehan moniin tahoihin rahaa jakava taho ja toivottavasti muistamme kun budjettia tehdään myös nämä tarpeet

tässä muutamia knoppeja siitä mitä tuli mieleen tämän lain käsittelyn yhteydessä ja tämän perusteella keskustan valiokuntaryhmä tuli siihen tulokseen että emme voi kaikilta osin yhtyä tähän lakiin vaan meillä on ehdotus voimaantulosäännökseen niin että siellä lueteltaisiin kaikki ammattikorkeakoulut tämän voimaantulosäännöksen pykälän sisällä momentin sisällä ja toisena meillä on vastalauseen lausumaehdotus jossa todetaan että ammattikorkeakoulu uudistus toteutetaan siirtämällä perusrahoitus valtiolle samanaikaisesti muun uudistuksen kanssa ja että korkeakouluja kohdellaan tasa arvoisesti merkitsemällä ammattikorkeakoulut lakiin kuten yliopistot yliopistolaissa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

ministeri viittasi tuossa äskeisessä puheessaan vanhuspalvelulakiin ja siihen että siitä aiheutuu kunnille lisävelvoitteita ymmärsin että myös taloudellisia velvoitteita

erityisesti meillä oli huolta siitä että monissa asetuksissa määrätään näistä toimintaa harjoittavista yrityksistä ja toiminimistä ja ylläpidettävissä rekistereissä on tietenkin epäoikeudenmukaisuuksia verrattuna toisiin toimialoihin ja toiminnan harjoittajiin ja tähän kiinnitimme valiokunnassa huomiota

kun edessämme on kuntauudistus ja istuu työryhmä joka laskeskelee velvoitteita kuntien ja valtion välillä niin minkähänlaisia ratkaisuja ministeri arvelee näistä työryhmistä tulevan minkälaisia maksuvelvoitteita

te sanoitte kun pisa tulokset tulivat julki että nyt käynnistetään iso rakenteellinen uudistus peruskoulun sisältöjen muuttamiseksi

kaikki maisti ennen vesillä tai maalla ajamista on turhaa

se mikä on rekistereiden valvontamekanismi siinä on meillä varmasti parantamista koko suomen maassa ja kun puhutaan koko potilastietojärjestelmästä ja yleensä verohallinnon ylläpitämistä rekistereistä niin herää vain kysymys siitä koska saamme nämä keskustelemaan keskenään ja toimimaan yhdessä

ja eikö tässä yhteydessä olisi järkevää tarkastella tätä omaishoidon tuen siirtoa kelalle jolloin kaikki kunnat pääsisivät tasa arvoiseen asemaan

haluaisin kysyä kun tätäkin ilmeisesti tehdään ministeriövetoisesti sisältyykö tähän kenties tasokurssien ottaminen ohjelmaan

arvoisa herra puhemies

erityisesti tällä hallituskaudella on moni pohtinut sitä ja on pistänyt miettimään se onko enää valtiolla sellainen strateginen katsantokanta valtio omisteisiin yhtiöihin kuten aiemmin on ollut

kysymykseni liittyykin siihen että kun nyt poliisimäärärahoja lisättiin ja täällä on monessa puheenvuorossa viitattu esimerkiksi valvontaan niin näkeekö ministeri että näistä määrärahoista olisi turvaa sitten myöskin tähän valvontapuoleen niin että voitaisiin erityisesti satamien läheisyydessä suorittaa valvontaa paremmin koska juuri siellähän isot onnettomuudet tapahtuvat ja niistä on meillä tarpeeksi karuja esimerkkejä

emme kuulleet vaan osa näistä rekisterin pitäjistä on tietysti asetuksilla määrätty ja myös sijaitsee siis muilla hallinnonaloilla valtionhallinnon piirissä ja aluehallintoviranomaisten keskuudessa

nyt kysymykseni kuuluu

kuinka voimme luottaa eduskunnassa siihen että tämä vahvassa konsensuksessa tehty valtion omistajapolitiikka jatkuisi edelleen samassa hengessä

tämä asenneilmapiiri eduskunnassa kuulostaa siltä että olisimme valmiita säätämään lain joka suojelisi yhä useamman perheen ja lapsen tällaisilta tapaturmilta mutta kysyn ministeriltä onko ministeriössä valmiutta tähän

toisin sanoen kuinka voisimme luottaa siihen että ideologia ei näy niin vahvana kuin nyt näyttää että se näkyy tämän hallituksen toimissa valtio omistajuuteen nähden

niiltä osin voisi kyllä kutsua kulissikoulutukseksi tätä hallituksen tarjoamaa linjaa että meillä on esimerkiksi tällä hetkellä liian paljon työllisyyskursseja jotka eivät johda mihinkään

lisäksi opiskelijat joutuvat opiskelemaan kotona ilman opettajia ammattikorkeakouluissa irtisanotut opettajat eivät tule järjestämään opetusta ja niin edelleen

arvoisa puhemies

kysyisin vielä ministeriltä kun ammattikoulusta toiselta asteelta viestit kantautuvat sillä tavalla että koulutus ei vastaa enää elinkeinoelämän tarpeisiin

arvoisa herra puhemies

minkälaisia suunnitelmia ministerillä on ammatillisen koulutuksen kehittämisestä edelleen niin että nuoret voisivat paremmin siirtyä suoraan työelämään

meillä on kuitenkin tällä hetkellä maakuntia joissa nuorisoikäluokan koko poikkeaa on suuri epäsuhta suhteessa näihin tarjottuihin myönnettyihin koulutuspaikkoihin

aikooko ministeri puuttua tähän että ammatillisen koulutuksen paikkoja myönnetään suhteessa nuorisoikäluokan kokoon eikä väestömäärään tai elinkeinopoliittisiin tarpeisiin

arvoisa rouva puhemies

tässä ministeri risikon tuomassa laissa ongelmana ovat luonnollisesti ne nuoret jotka ilman omaa syytään joutuvat toimeentulotuen leikkausten kohteeksi

on kysymys esimerkiksi siitä että meillä ei ole maassamme tarpeeksi koulutuspaikkoja ja meillä on alueita joilla nuorison ikäluokkaan nähden koulutuspaikkojen määrässä on selvä epäsuhta

miten tähän aiotaan puuttua ja voidaanko tätä ratkaista lyhyellä aikavälillä niin että nämä nuoret pääsevät aktivointitoimenpiteiden piiriin

arvoisa puhemies

aivan ensimmäiseksi minun on pakko puuttua taannoisella kyselytunnilla esiintyneeseen virheelliseen tietoon joka tuli valtiovarainministeriön aitiosta

tässä vaiheessa sopii kysyä onko valtiovarainministeri lukenut keltaista paksua kirjaamme ja jos on niin millä tavalla

nimittäin hän ilmoitti tuolta puhuja aitiosta että tälle vaalikaudelle valtuudet homekoulujen korjaamiseen ovat aivan toista miljoonaluokkaa kuin ne todellisuudessa ovat

ministerille sellainen viesti että koulutuspolitiikkaa ei tietenkään tehdä yhdelle puolueelle täällä suomessa vaan sitä tehdään koko suomen kansalle kaikissa maakunnissa

nyt valitettavasti viesti kaikista maakunnista kaikista suomen kolkista on se että koulutuspaikkoja on leikattu liian paljon suhteessa ikäluokkaan ja suhteessa siihen mitkä elinkeinoelämän tarpeet ovat

nyt kysymykseni kuuluu

mikä on rahasumma joka siihen aiotaan sijoittaa

toinen kysymykseni liittyy oppivelvollisuusiän pidentämiseen

arvoisa herra puhemies

olisiko mahdollista suunnata sitä näihin äkkipäätään tehtyihin koulutuspaikkaleikkauksiin suunnata sitä niin että suomi voisi tulevaisuudessa olla se kehittynyt koulutusmaa

tiivistettynä voisi sanoa että tämä hallitus aliarvioi suomen eri alueiden osaamista ja siellä tehtävää koulutustyötä

onko tarkoitus että kaikki oppilaitokset ja oppilaitokset yleensä koko maassa saavat oikeuden antaa tätä oppivelvollisuusiän pidentämiseen sisältyvää opetusta vai suljetaanko pois joku joukko tästä remmistä

suomessa ei ole homekoulurekisteriä

arvoisa herra puhemies

vapaa sivistystyöhän tarjoaa opetusta ja koulutusta sellaisille henkilöryhmille joilla ei ole muuta mahdollisuutta kouluttautua alueilla

tämä ei voi olla herättämättä sitä kysymystä kohdentuuko tämä leikkaus juuri näihin heikompiin ja sellaisiin oppilaisiin jotka tarvitsevat eniten tukea erityisopetusta tukiopetusta ja vastaavia tukitoimia

onko siis yhteiskunnallamme varaa jättää koulut ja päiväkodit tietoisesti korjaamatta ja antaa jälkipolviemme altistua elämänsä alkutaipaleella vaarallisille homeille ja sitä kautta saattaa heidät mahdollisesti työkyvyttömyyseläkkeelle jo työuran alussa

luokissa selviytyvät kyllä ne jotka selviävät elämässä muutenkin mutta entäpä nämä oppilaat jotka tarvitsevat jotain erityistä ja lisää

arvoisa opetusministeri oppilashuoltolaki on meillä käsittelyssä mutta uskon että nämä valtionosuusleikkaukset kävelevät kuitenkin tämän oppilashuoltolain yli

olemme kuulleet viestejä viime viikkoina ja kesän aikana siitä että joka päivä meillä jää eläkkeelle viisi nuorta ja jos tähän lisäämme vielä homevaurioista kärsivien tai niille altistuvien henkilöiden siis nuorten ihmisten määrän niin voimme vain kysyä mikä ongelmavyyhti meillä on käsissämme muutaman vuoden kuluttua

meidän velvollisuutemme on saattaa lapsemme työelämään terveinä hyvinvoivina ja sellaisina mihin olemme heidät kouluttaneet

arvoisa puhemies

eli korjaamme mieluummin jälkiseuraamuksia kuin ennalta ehkäisemme ja tämä sanotaanko linjanveto on mielestäni ehdottoman väärä

arvoisa herra puhemies

pääministeri minusta oivallisesti kuvasi koko yhteiskunnan kirjon ja sen mihin olemme menossa ja puuttui siihen että jos meillä on perusrakenne kunnossa elikkä lapsista ja nuorista pidetään huolta niin silloin meillä ei ole huolta huomisesta kuinka rakentaa tulevaisuutta puhua myöskin verotuksesta tai taloudellisesta kasvusta

siitä syystä keskustan eduskuntaryhmä esittää pienen mutta vaatimattoman lisäyksen homekoulujen korjausrakentamiseen jolla teemme suuren palveluksen yhteiskunnallemme ja sen jäsenille

kysyisin opetusministeriltä

aiotaanko siinä ottaa painopistealueiksi tai kertoimiksi tarkastelun kohteiksi erityisesti sellaiset alueet missä on korkea työttömyys korkea nuorisotyöttömyys ja näin paikata sitä aukkoa mikä tulevaisuudessa ehkä meitä odottaa

onhan niin että yritykset sijoittuvat nimenomaan sinne missä on terve hyvä ja vahva työvoima määrällisesti mutta myös laadullisesti

arvoisa herra puhemies

gustafsson viittasi tässä puheenvuorossaan siihen kuinka tämä hallitus on romuttanut kaiken

maakunnista tulevat viestit ja myös täältä uudeltamaalta tulevat viestit kertovat kuitenkin sitä totuutta että opiskelupaikkoja ei ole tarpeellista määrää verrattuna tähän ikäluokkaan mikä on nyt menossa koulutukseen

sanoisin vaan niin että muun muassa tässä budjettikirjassa viitataan juuri siihen että perheiden tukemiseen on lisätty rahaa kuntien kautta

toivon että se siellä myös käytetään

viime kerralla kun tästä asiasta kysyttiin opetusministeri kertoi itseni joka kysyin tätä asiaa olevan väärinymmärryksessä tämän asian suhteen mutta tarkistin sen monilta ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä ja heidän viestinsä oli sama

tämä kaikki on tehty siksi että meillä tulevaisuudessa olisi kantavuutta myös talouskasvuun työntekijöiden työllistämiseen ja yritysten menestymiseen

kun tätä nuorten yhteiskuntatakuuta ohjataan opiskelupaikkoihin ja oppilaitoksiin niin näkeekö opetusministeri että esimerkiksi kansanopistot olisivat kelvollisia vastaamaan tähän koulutustakuuseen ja järjestämään nuorten yhteiskuntatakuun alle koulutuspaikkoja ympäri suomea

arvoisa puhemies

voisiko ministeri kertoa onko tulossa sellaisia lainsäädännöllisiä uudistuksia jotka helpottaisivat kyseisten nuorten työllistymistä

arvoisa herra puhemies

kansanviisaus pätee tähänkin keskusteluun

kreikan vuosikymmeniä jatkunut holtiton valtiontalouden hoito on langettanut varjon yhteisvaluutta euron ja kaikkien euromaiden ylle suomi mukaan lukien

monikaan meistä ei varmasti tiedä minkälaiset edellytykset tulevina vuosina suomessa merenkululle on mikä olisi tuiki tarpeellinen tieto erityisesti pohjois suomen merialueilla

globaalissa taloudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen

kysymykseni liittyy siihen onko ministeriössä mitään kaavailua siitä että voitaisiin suorittaa tämmöistä vaikuttavuusarviointia merenkululle tulevista rasitteista ja siten siitä miten liikennevirrat yleensä ohjautuvat tulevaisuuden suomessa